nämä lausumat toivottavasti hälventävät epäilyksiä ja vahvistavat käsitystä siitä että lakimuutoksella on haluttu parantaa sekä käyttäjien että tietohallintohenkilökunnan oikeusturvaa

sitä saa mitä tilaa

valitettavan monia järjestelmiä on tilattu ja rakennettu täysin kuuntelematta niitä terveydenhuollon ammattilaisia jotka käyttävät niitä järjestelmiä

palvelusetelin tarkoituksena on täydentää kuntien palvelujärjestelmää ei suinkaan poissulkea palveluita saatikka rapauttaa palvelutuotantoa

kustannuksista on myös paljon puhuttu ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin sisältyy aivan hirveän paljon piilokustannuksia

he ovat kokeneet vaikeana henkilökohtaisesti kontaktoida yrityksiä ja tehdä sitä päätöstä suhteessa siihen että olisi sen kunnan sosiaalivirkailijan kanssa saanut keskustella

tähän nimenomaiseen kuntien palvelunohjauksen lisäämiseen toivoisin kiinnitettävän huomiota

kysyisinkin ministeriltä onko meillä keinoja madaltaa tällaisen avustavan henkilökunnan osallistumista päätösprosessiin tai lisätä jopa omaisten osallistumista siihen

arvoisa rouva puhemies

ensi torstaina suomi valmistautuu juhannuksen juhlintaan mutta britanniassa tunnelmat ovat toiset sillä silloin järjestetään kansanäänestys

arvoisa puhemies

monessa ryhmäpuheenvuorossa esiintyivät sanat yhteistyö koordinointi ja kokonaisuus

tähän asti arviot eu eron kannattajien ja vastustajien tilanteesta ovat olleet suhteellisen tasaiset

juuri tästä on kysymys minkä ed

on aivan selvää että tämä pakolaiskriisi tarvitsee sekä eurooppalaisia että suomalaisia ratkaisuja akuutisti mutta myös pitkällä tähtäimellä kestäviä ratkaisuja

laukkanenkin äsken otti esiin että somalian tukeminen edellyttää että kehitysyhteistyö humanitäärinen apu ja kriisinhallinta kaikki toimivat saumattomasti yhdessä

kysymys ei ole myöskään mistään hetkittäisestä humanitäärisestä herätyksestä vaan tämä hallitus on järjestelmällisesti lisännyt kehitysmäärärahoja

useat asiantuntijat ovat arvioineet mahdollisen eron vaikutuksia niin britanniaan euroopan unioniin maailmantalouteen kuin geopoliittiseen vakauteenkin

millaisia mahdollisuuksia nämä hallituksen päätökset antavat suomalaisille yrityksille ja mitkä ovat arvionne työllisyys ja kasvuvaikutuksista

myös wfpn mielestä avustuskuljetusten suojaaminen on välttämätöntä sillä kaksi miljoonaa ihmistä on riippuvaisia sen ruoka avun perille saamisesta

yleisempien arvioiden mukaan britannian ero vaikuttaisi haitallisesti britteihin mutta myös suomeen johtuen eun painoarvon heikentymisestä ja negatiivisista taloudellisista vaikutuksista niin lyhyellä keskipitkällä kuin pitkälläkin ajanjaksolla

jos eu operaation avulla saadaan ruokaa sitä tarvitseville se on kokoomuksen mielestä erittäin suuri hyöty sillä kyse on ihmishengistä

haluaisinkin kysyä meidän hallitukselta ja opetusministeri grahn laasoselta

herra puhemies

kävitte varsin seikkaperäisesti läpi mitä uudistus pitää sisällään ja erityisesti korostitte työelämän tarpeita

eikö se ole meidän jokaisen intressinä tässä salissa että kaikki ne ammattikorkeakouluopiskelijat jotka opiskelevat saisivat sellaisen tutkinnon joilla he myös työllistyisivät mahdollisimman nopeasti

siksi onkin hyvä että laatu ja vaikuttavuus näkyvät jatkossa myös ammattikorkeakoulujen rahoituskriteereissä

niin käynnistettiin kiitos siitä mutta mielestäni pitäisi myös pitää maltti siinä mielessä että jos väliraportti valmistuu kohtapuoliin niin odotettaisiin edes se ennen kuin ruvetaan peräämään valtioneuvostolta uusia kannanottoja

arvoisa puhemies

ja ihan aidosti ilmaisen huoleni siitä katoavatko pienet ketterät toimijat samalla eri toimijoiden välinen mahdollinen kilpailu ja benchmarkkaus voi vähetä

mutta annan teille erityiskiitokset mittareista

suomalaisilla on todellakin oikeus saada tietoa minkämoista hoitoa on tarjolla ja päättäjillä on erityisesti myös velvollisuus seurata sitä mitä terveyshyötyjä saamme aikaan näillä annetuilla resursseilla

yleisradion ja kaupallisten toimijoiden välillä täytyy vallita sellainen tasapaino ja toimintaedellytykset että molemmille säilyy elintilaa tällaisessa suomen kokoisessa maassa

nyt kaupalliset toimijat ovat olleet huolissaan siitä että heille asetetaan julkiseen palveluun lukeutuvia velvoitteita muun muassa tekstitys kuten ministeri omassa puheenvuorossaan toi esiin

kysyisin ministeriltä miten te aiotte toimia ettei tällaista niin sanottua kaksinkertaista kilpailuasetelmaa synny jossa kaupallisille toimijoille asetetaan julkisen palvelun velvoitteita ja samanaikaisesti yleisradiolle annetaan valtuudet kilpailla kaupallisten toimijoiden kanssa esimerkiksi amerikkalaisen sarjaviihteen tarjoajana

hankintalain tarkoituksena on laadukkaiden palveluiden tarjoaminen kuntalaisten parhaaksi mahdollisimman tehokkaasti ja kilpailukykyiseen hintaan avointa hankintamenettelyä noudattaen

niin selontekoselvitykset kuin käytännön kokemukset ovat osoittaneet että uusi lainsäädäntö on lisännyt hankintojen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja julkisemmat tarjouskilpailut ovat edistäneet hankintayksiköiden asiantuntemusta

arvoisa herra puhemies

todellakin tässä taloudellisessa tilanteessa suomi tarvitsee menestyviä yrityksiä sillä kasvu on yritysten varassa ja erityisesti pk yritysten varassa ja meidän tehtävänämme tässä salissa on huolehtia siitä että ilmapiiri on yrittäjyyteen kannustava

arvoisa herra puhemies

kuten useimmat aiemmat edustajat ovat täällä korostaneet meillä kansanedustajilla on myös velvollisuus toimia mielipidevaikuttajina ja meidän tulee reagoida kun kuulemme vihamielisiä puheenvuoroja

uskallan väittää että jokainen tässä salissa on sitä mieltä että suomi tarvitsee menestyviä yrityksiä sillä kasvu on yritysten varassa ja meidän tehtävämme on huolehtia siitä että suomessa on kannustava ilmapiiri ja ennustettava toimintaympäristö

tarvitsemme myös luonnollisesti yrittäjyyskoulutusta kaikilla oppiasteilla yrittäjyysvalmennusta ja liiketoimintaosaamisen parantamista pk yrityksille

pari vuotta sitten aloin saada vihapostia sähköpostiini kun pidin euroopan neuvoston yleiskokouksessa puheen rasismia ja vihapuhetta vastaan

valitettavaa on että hankintaosaaminen on monessa kunnassa vaillinaista eikä tietotaito aina riitä esimerkiksi erikoisalojen kuten terveydenhuoltoa tukevan tietotekniikan hankintoihin liittyvään päätöksentekoon

hallitusohjelmassa on niin ikään hyvät kirjaukset tutkimus tuotekehitys ja innovaatiotoiminnan rahoituksen riittävän tason varmistamisesta

me tarvitsemme luonnollisesti myös kaikilla oppiasteilla yrittäjyyskoulutusta yrittäjyysvalmennusta sekä ennen kaikkea liiketoimintaosaamisen parantamista pk yrityksille

meidän pitää saada vihapuheen vastustajien ääni kuulumaan voimakkaammin kuin meidän hiljentämiseemme pyrkivät äänet

kyllä minun mielestäni tämä hallituksen kasvupaketti vastaa näihin hallitusohjelmakirjauksiin

meidän suomalaisen innovaatiopolitiikan suurimmat ongelmat eivät kuitenkaan ole yritysten tasolla vaan tiedämme että yliopistoissa tehtäviä keksintöjä ei patentoida riittävästi

hankintamenettelyä ja myöhemmin yhteistyötä tulee kehittää niin että sitä tehdään yhdessä tilaajan ja tuottajan välillä

totta kai voimme kaikki kritisoida tyylipisteistä mutta tärkeintähän on se mitä me tavoittelemme ja varsinkin kun muistamme että tämä lähtölaukaus taisi sieltä ministeri pekkariselta tulla

jotkut väittävät että meillä on vielä liian alkeelliset yliopistojen innovaatioiden kaupallistamismekanismit ja toivoisinkin että pystyisimme tällä hallituskaudella kehittämään niitä jotta kaupallistettujen innovaatioiden määrä kasvaa ja niiden sykli on riittävän reipas

esimerkiksi liian lyhyet sopimusajat eivät palvele kenenkään etua eikä toiminta enää perustu pitkän aikavälin suunnitelmallisuuteen ja palvelujen kehittämiseen tai jopa uusien palvelukonseptien luomiseen

hilma tietojärjestelmä on sinällään hyvä tapa keskittää tarjousten koordinointi ja arkistointi mutta tietoisuus sen olemassaolosta on jäänyt epäselväksi merkittävälle osalle yrityksiä

viime keväänä kun käsittelimme täällä kehysbudjettia seuraavaksi neljäksi vuodeksi käsittelyssä oli myös tulevaisuusvaliokunnan lausunto joka nosti esiin suomen tulevaisuuden kipukohtia tai mahdollisuuksia miten haluamme ne nähdä

käytettiin tätä samaa reseptiä

mielestäni hallituksen esitys on aivan erinomainen koska me kaikki tiedämme että suomi tarvitsee kansainvälistyviä ja kasvavia yrityksiä ja nämä kannustimet on kohdistettu nimenomaan kasvuun tähtäävän tuotekehityksen tukemiseen

perus ja huippututkimuksen laadun kehittäminen suomen kansallisen innovaatiojärjestelmän systeemisiin häiriöihin puuttuminen tutkimus infrastruktuurin haasteet on käytävä läpi niin ikään huippulahjakkaat on huomioitava opetuksessa sekä tiedon avoimuus teknologioihin ja palveluihin

varsinkin kun suomen vaihtotase on hyvin vahvasti alijäämäinen meidän on todellakin syytä etsiä niitä aloja joilla on kansainvälistä kasvupotentiaalia